pykälän mukaan johtajalla tulee olla hyvä perehtyneisyys perus ja ihmisoikeuksiin

siitä lienee ammennettu oppia joillakin suunnilla vaalirahan keruuseen kaikenlaisilta hämäräperäisiltä liikemiehiltä sekä yhtiöiltä säätiöiltä ja vastaavilta

ennen kaikkea minusta on tärkeätä se että koulutetaan aloille joilta oikeasti löytyy työpaikkoja

jos tämä hallituksen esitys eduskunnassa hyväksytään mielestäni tässä pykälässä tulisi johtajalta vaatia toimeen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa

myös tahallista ilkivaltaa tehneille voi olla järkytys jos pikku jäynäksi tarkoitetun teon seurauksena on tuhopolttosyyte ja suuret kor vausvaatimukset

hallituksen esittämää uutta vaalijärjestelmää on kritisoitu monimutkaisuudesta ja muun muassa siitä että valtakunnallisen aluemallin seurauksena ehdokas ei enää tiedä mistä hänen saamansa äänet tulevat

nyt viime aikoina julkisuudessa on ollut puhetta siitä että perustetaan tämmöinen remontti yhtiö korjaamaan homekouluja homevirastoja ja päiväkoteja ja nyt täytyy kyllä olla todella tarkkana että ei tehdä niitä samoja virheitä joita on tehty senaatti kiinteistöjen perustamisessa ja organisaation luomisessa

jokin aika sitten esimerkiksi husin digitalisointihankkeen yhteydessä hukkui jopa tuhansien potilaiden potilastiedot

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten valtioneuvoston selonteossa todetaan ei vaarallisten aineiden torjuminen ole mahdollista ilman kansainvälistä yhteistyötä ja eu tason sääntelyä

ehdotettu valvontarangaistus on toteutuessaan jälleen istuvan hallituksen tekemä merkittävä ja huolestusta herättävä kriminaalipoliittinen kevennys suunnanmuutos kuten oli myös poliisin määräämän sakon muuntorangaistuksesta luopuminen pari vuotta sitten

toivoisinkin että koko virkamieskunta osaisi tämän julkisuuslain ja sen tulkinnat nykyistä paremmin ja toivoisin että niin valtiolla kuin kunnillakin tätä osaamista edelleen lisättäisiin kouluttamalla

nämä rahat menevät hukkaan

hoiva aloilla vanhusten keskuudessa on paljon tekemätöntä työtä joten kannatan erityisesti koulutusta vanhustyöhön

harmillista on se että kaiken kaikkiaan suomalaisen vaalirahoituksen kokonaisuudesta on tullut julkisuuteen vain murto osa mikä taasen johtuu monesta sattumasta eli siitä että eräs talousrikoksiin sotkeutuneiden henkilöiden yritys meni konkurssiin ja konkurssin kautta myös yrityksen vaalirahaliikenne useille kymmenille maan johtaville poliitikoille tuli julkisuuteen

tätä opiskelua voitaisiin kohdentaa nimenomaan sellaisiin suuriin kieliin maailmankieliin joita tarvitaan tulevassa globaalissa maailmassa entistä enemmän

kohtuus on tärkeä arvo yhteiskunnassa ja sitä pidetään palkitsemisohjeiden yhtenä keskeisenä lähtökohtana

viimeisimmät uutiset kertovat kuinka yleishyödyllisten asuntoyhtiöiden rahoja on käytetty eräiden poliitikkojen vaalirahoitukseen

selonteon väläytykset yhä uusien toiminta alueiden alueellistamisesta kertovat omaa karua kieltään siitä miten tätä uudistusta viedään eteenpäin yksi vaihe kerrallaan hivuttaen

kaasuputkihanke on suunnitteluvaiheessaan herättänyt paitsi huolta ympäristöstä myös energiaturvallisuuteen ja venäjä politiikkaan liittyviä sangen aiheellisia kysymyksiä

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä pääministeriltä miksi näihin ei puututa

opiskelijoiden ja muiden vuokra asujien asumisen tukemiseen tarkoitettuja rahoja on kahmittu useissa peräkkäisissä vaaleissa eräiden puolueiden ehdokkaiden vaalikampanjoihin

kevyitä koulutuksia joissa henkilöt pystyvät sitten toimimaan vaikka kunnallisen virkamiehen virkatyönä tekemän hoivatyön apuhenkilönä

kun yksi päätöksenteon ja palveluiden osa alue alueellistetaan kohta vaaditaan jo seuraavankin kyseiseen osa alueeseen kiinteästi liittyvän osa alueen alueellistamista

suurin osa näistä valtioenemmistöisistä osakeyhtiöistä onneksi noudattaa jonkinlaista kohtuutta mutta sitten on näitä poikkeuksia

arvoisa puhemies

peruste

arvoisa puhemies

lain noudattamista tulee myös tehokkaasti valvoa

kun tiedetään että kunnat kärsivät rahapulasta niin ne hanakasti tarttuvat kaikenlaisiin vippaskonsteihin jotta pystyvät edelleen korjaamaan kiinteistöjä ja saavat uusia toimitiloja

mielestäni kaikki vaalirahoitukseen liittyvät tulot ja menot niiden suuruudesta riippumatta tulisi saada julkisiksi esimerkiksi internetissä

raketit on otettava pois riskiryhmiltä poliisin toimesta

nyt nämä rysän päältä kärynneet poliitikot sitten ilmoittavat eroavansa yhtiöiden johdosta mutta jäävät edelleen roikkumaan kyseisten yhteisöjen hallintoelimiin

kaikissa niissä kansainvälisissä yhteyksissä joissa voidaan edistää suomen tärkeitä meriturvallisuusasioita hallituksen tulisikin painottaa itämeren erityisolosuhteita

seuraava hallituksen tavoittelema askel lienee kuntapalveluiden laaja liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen ja lopulta myynti niistä eniten tarjoavalle taholle

tätä vasten ei mielestäni ole hyväksyttävää se että perustetaan täysin uusia virastoja joiden tehtävät ovat hyvin teoreettisia verrattuna siihen tehtäväkenttään jota käräjäoikeudet tekevät

on hyvä asia että kansalaisetkin jotka usein tekevät äänestyspäätöksensä mainostoimistojen suunnittelemien mielikuviin perustuvien hyvin arvokkaiden mainoskampanjoiden pohjalta alkavat lopulta kysyä mistä ja keneltä poliitikkojen vaalirahat ovat peräisin liittyykö rahoitukseen kiitollisuudenvelkaa ja vastapalveluksia jotka sitten viime kädessä rahoitetaankin meidän kaikkien yhteisestä lompakosta eli valtion ja kuntien verokassoista esimerkiksi halvan tonttimaan liikennejärjestelyjen ja tehokkaiden asemakaavojen muodossa

suojalasien käytön pitäisi olla itsestäänselvyys kaikille raketteja käsitteleville mutta koska näin ei ainakaan toistaiseksi ole ollut voidaan toivoa että lasipakko toisi jonkin verran parannusta nykytilaan

ja on sellaisia nuoriapareja jotka suunnittelevat perheen perustamista mutta eivät löydä kohtuukokoista ja hintaista asuntoa itselleen ja perheen perustaminen siirtyy tämän takia

kun rikoksesta tuomittu rikollinen saa jäädä kotioloihinsa rangaistustaan suorittamaan saattaa rikoksen uhri helposti kokea että rikollinen ei saa teostaan asianmukaista ja riittävää rangaistusta saako hän rangaistusta lainkaan

ja nekin järjestelmät jotka jo ovat toiminnassa jotka ovat kankeita ja suuritöisiä käyttäjilleen ovat sillä tavalla ikäviä että lääkärit ja terveydenhoitajat käyttävät aivan liian paljon aikaa koneitten kanssa työskentelyyn kun potilaan pitäisi olla keskiössä

vain siten voivat äänestäjät seurata kenen asialla tietyt pääehdokkaat todella toimivat

pieniinkin haittavaikutuksiin tulee kuitenkin suhtautua vakavasti etenkin kun tiedämme kuinka huono itämeren tila on jo ennestään

ongelma on se että kunnat entistä enemmän sitten velkaantuvat tai piilovelkaantuvat kun ne menevät näihin vuokratiloihin pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla

hyvällä syyllä voidaan kysyä miksi he eivät eroa kokonaan tehtävistään kun kerran itsekin ovat ymmärtäneet että luottamus on menetetty

arvoisa puhemies

tulokset kunnan toimintojen yksityistämisestä voidaan ennustaa sillä onhan silloin kyse usein liiketalouden ehdoilla toimivasta yksiköstä jonka päätarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille

jos lisäydinvoimaa päädytään rakentamaan kuten hallitus esittää on perussuomalaisten mielestä rakentamisessa hyödynnettävä suomalaista osaamista

äänestäjillä on oikeus saada tietoa siitä maksetaanko vaalirahat viime kädessä kuntien ja valtion rahakirstuista esimerkiksi yritystukina tehokkaina asemakaavoina tai alihintaisina tontteina

hyvin toimiva tuomioistuinlaitos on oikeusvaltion yksi keskeinen perustoiminto joten sen taloudelliset resurssit tulisi turvata asianmukaisesti

raketin tielle joutuvia sivullisia se ei kuitenkaan suojele ja tärkeintä olisikin korostaa vastuuntuntoisen ilotulitteiden käsittelyn merkitystä vahinkojen ehkäisyssä

näitä sopimuksia nimitetään elinkaarimalleiksi ja sillä tavalla kuntasektori köyhtyy kun menee vuokralaiseksi eikä enää rakenna omia tiloja

esimerkkinä voisin mainita solidiumin jonka toimitusjohtaja järvinen on perustellut ylimmän johdon palkkioita sillä että ne ovat markkinatasolla

se on suuri määrä joten meillä on ongelma joka pitää korjata

tälle merkittävälle kriminaalipoliittiselle muutokselle olisikin pitänyt ennen sen toteuttamista saada laaja yhteiskunnallinen hyväksyntä eikä sen toteuttamisen jälkeen

silloin yhteiskunta tuki hyvin paljon aravarakentamista ja yksityiset henkilöt joilla oli pienet tulot saivat valtiolta sellaisia lainoja että pääsivät melkein opiskelupaikasta suoraan ensimmäiseen työpaikkaan ja sitten pystyivät hankkimaan omistusasunnon

on suuri ero sillä tuotetaanko esimerkiksi terveyspalvelut nollatulokseen pyrkien kunnan omana työnä vai saavatko kuntalaiset samaisia palveluita voittoa tavoittelevalta yritykseltä joka maksattaa kulunsa ja niiden päälle asetetut voittotavoitteensa loppujen lopuksi kuntalaisten lompakosta

ei ole hyväksyttävää että suomen valtio saa jatkuvasti huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimilta sen takia että oikeudenkäynti ei tapahdu täällä asianmukaisessa aikataulussa

niin että remontti yhtiön kohdalla pitää olla tarkkana kun se perustetaan

arvoisa herra puhemies

hallituspuolueet täällä eduskunnassa ja muutenkin korostavat hyvin paljon aina sitä kuinka he harjoittavat vastuullista toimintaa ja kuinka he harjoittavat vastuullista politiikkaa

kun mietitään että nämä valtionyhtiöt monesti ovat monopolitoimijoita ja ne eivät kilpaile markkinoista samalla tavalla kuin yksityiset tavalliset yritykset ja vielä solidiumia kun ajatellaan niin sehän suorastaan pääsee rahastamaan valtion virastoja ja laitoksia ja sitä se todella on tehnyt viimeisten vuosien aikana nämä valtionyhtiöt eivät ole rinnastettavissa tavallisiin yrityksiin

arvoisa puhemies

perussuomalaisten mielestä voidaan hyvällä syyllä kysyä täytyykö suomen auliisti ja korvauksetta sallia venäjän rakentaa talousvyöhykkeellemme kuten pääministerimme on jo lupaillut venäjän valtion edustajille

tällaisia ajatuksia tulee helposti mieleen kun vuodesta toiseen on seurannut paikallispolitiikassa joidenkin yritysten hämmästyttävää erityiskohtelua joten paljon on meillä vielä töitä edessämme jotta vaalirahoituspöytä saadaan pestyä täysin puhtaaksi

esimerkiksi ranskassa on kielletty alkoholin mielikuvamainonta jo vuosia sitten kokonaan koska ranskassa on haluttu nimenomaan edistää aidosti kansanterveyttä

se tarkoittaa sitä että nämä sopimukset todella sitovat kuntia ja myös senaatti kiinteistöjä joka ilmeisesti on lähtenyt mukaan tähän peliin

tuskin moni kansalainen enää uskoo että suomi olisi maailman vähiten korruptoitunut maa sen jälkeen kun muutaman henkilön vaalirahoitussotkuja on setvitty julkisuudessa viimeisten vuosien aikana

jatkossa monelle rikoksen uhriksi joutuvalle kansalaiselle tulee varmasti suurena yllätyksenä vastaan tämä uudistus kun käräjäoikeudet tulevat tuomitsemaan ensimmäiset valvontarangaistukset

tänä päivänä on aivan mahdotonta nuorille pariskunnille hankkia pääkaupunkiseudulta omistusasuntoa jos ei ole pääomaa entuudestaan

suomi ei yksin pysty ratkaisemaan itämeren ongelmia vaan tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja vahvaa poliittista sitoutumista eri maiden välillä

nyt kun palvelurakenteen uudistuksessa haetaan vain taloudellisia etuja unohtuvat helposti käytännöllisyys ja tarkoituksenmukaisuuskysymykset siitä missä menevät uudistuksen rajat

olisin ollut kovasti iloinen jos nyt tämän käsittelyn aikana vastuullinen ministeri olisi vaivautunut olemaan paikalla ja hän olisi voinut kuulla tämän käsittelyn ja keskustelut koska kuitenkin vastuussa oleva ministeri on se henkilö se taho jonka pitäisi omassa vastuullisessa ministeriössään nämä ongelmat ratkaista

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan myös tavalliset kunnallisverojen maksajat on pantu tietämättään täyttämään eräiden tärkeimpien kuntapoliitikkojensa vaalikassoja

keskeisimmät kotimaiset ihmisoikeushaasteemme liittyvät selonteossakin mainittuun sukupuolten väliseen epätasa arvoon sekä naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan

mehän käsittelimme lakivaliokunnassa lähes vuoden ajan alkoholirikoksia ja kuulimme lukuisia asiantuntijoita ja panimoteollisuuden edustajat vetivät jälleen pidemmän korren sillä heidän näkemyksensä painottuivat sitten lopullisessa päätöksenteossa

kun nämä kiinteistösijoittajat ottavat kuitenkin lainaa niillä on korkeammat korot ja ne vaativat tuottoprosentteja näille sijoituksille

omia kansallisia etujamme saa ja tulee puolustaa

tässä on nyt esitetty lukuisia virheellisiä väitteitä liittyen perussuomalaisten varjobudjettiin joten niitä ei tässä ajassa pysty läheskään kaikkia oikaisemaan

euila on tämän yhteistyön edistämisessä tärkeä rooli

arvoisa puhemies

jos vakavia onnettomuuksia sattuu on ydinlaitoksen haltijalla oltava perussuomalaisten mielestä rajoittamaton vastuu hyväksytään nyt kaksi yksi tai ei yhtään uutta lisäydinvoimalaa

nyt olisi hyvä tilaisuus edellyttää että venäjä sitoutuisi kansainvälistä luottamusta lisääviin yhteisiin pelisääntöihin ja esimerkiksi rakentamaan valmiiksi pietarin ja kaliningradin jätevesipuhdistamot

suomalaiset tuomioistuimet eivät nykyresursseilla pysty suoriutumaan tehtävistään riittävän nopeasti ja maamme onkin saanut toistuvasti huomautuksia euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kohtuuttoman pitkiksi venyneiden oikeuskäsittelyjen vuoksi

vaikka vanhasen jutun lopputulos on laihanlainen toivottavasti tämä tapaus toimii varoittavana esimerkkinä kaikille niille jotka jatkossa toimivat vastaavissa poliittisissa tehtävissä

merkittävä osa itämereen tulevasta kuormituksesta on peräisin itämeren valuma alueella olevista maista kuten valko venäjältä ja ukrainasta eikä unohtaa sovi myöskään venäjän vaikutusta suomenlahden tilaan

tämä tuki meni yksityishenkilöille eikä näille suurraken tajille

kysyisinkin arvoisalta pääministeriltä minkälaisia ohjeita annatte valtion virastoille ylipäätänsä näistä elinkaarimalleista jotka ovat veronmaksajille kaikista kalleimpia mutta joista kiinteistösijoittajat kovasti pitävät

otan ensinnäkin nämä suursäätiöt

sillä ei välttämättä ole minkäänlaista ennalta ehkäisevää vaikutusta rikoksiin eikä se edesauta harmaan talouden torjuntaa jos valvontarangaistukseen tuomittu voi jatkaa rikollista toimintaansa asunnostaan tai kodistaan käsin esimerkiksi käyttämällä puhelinta vapaasti hyväkseen

voidaankin kysyä olisiko äänestyspäätös kenties ollut toisenlainen jos ehdokkaiden ja puolueiden vaalikampanjoiden kaikista rahoittajista olisi ollut saatavilla totuudenmukaista tietoa jo äänestyshetkellä

asiakkaan kannalta monet viranomaisten sähköiset palvelut toimivat joustavasti nopeasti ja lisäksi halvalla usein ilmaiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

työn ja perheen yhteensovittaminen ei ole nyky suomessa helppoa vaikka isien osallistuminen lastenhoitoon onkin viime vuosina lisääntynyt

vaaleissa valittujen poliittisten päättäjien mahdollisuudet vaikuttaa oman kuntansa tai kuntayhtymänsä asioihin ovat heikentyneet radikaalisti siellä missä paras hankkeen mukaisia toimia on tehty

tarkastusvaliokunnassa ei tullut varsinaisesti esille se miten näihin valtionyhtiöihin rekrytoidaan johtohenkilöitä

vai onko niin että tämä vastuullisuus on vain fraasi joka ei käytännössä tarkoita yhtään mitään että se on vain sana jota on mukava käyttää ilman että sillä tarkoitetaan yhtään mitään

kaasuputki tulee kulkemaan suomen talousvyöhykkeellä aluevesirajamme läheisyydessä ja putken suojaamisesta vastaa venäjän itämeren laivasto

erityisesti porvoon käräjäoikeuden resurssit ovat tällä hetkellä koetuksella ruandan kansanmurhasta syytetyn henkilön kalliin ja aikaa vievän oikeudenkäynnin vuoksi

me olemme nimenomaan esittäneet että suursäätiöitten pääomaverotusta tulisi lisätä

tätä taustaa vasten on yllättävää havaita että tällä hetkellä meillä ei ole olemassa tahoa jonka vastuulla olisi kehittää julkisen hallinnon tarpeita vastaavien sähköisten palvelujen infrastruktuuria vaan meillä on käytössä lukuisia järjestelmiä jotka eivät keskustele keskenään

julkisuudessa on esitetty sellaista tietoa että tietyillä valtaa pitävillä puolueilla on ikään kuin kiintiöjohtajapaikkoja tietyissä yhtiöissä

hallituksen kaavailema isyysloman pidennys kahdella viikolla on tervetullut edistysaskel mutta se ei riitä korjaamaan vanhempainvapaiden epätasaisesta jakautumisesta naisten työurille aiheutuvia ongelmia

perussuomalaisten mielestä on äärimmäisen huolestuttavaa että samanaikaisesti kun kunnat leikkaavat peruspalvelujaan korottavat kunnallisveroprosenttejaan ja ottavat lisävelkaa ne syytävät veroeuroja valtaapitävien poliittisten puolueiden taulukauppoihin

on arvioitu että ruandan oikeudenkäynti tulee maksamaan runsaasti yli miljoona euroa joten lisäresurssien myöntäminen on hyvin perusteltua ja tarpeellista

jos kaasuputki rakennetaan mitä mieltä arvoisa pääministeri on siitä että venäjän merivoimien liikehdintä aluevesillämme kasvaa

rajoittamattoman vastuun sisältävä laki olisi perussuomalaisten mielestä saatettava voimaan ennen mahdollista rakennuslupaa tai rakennuslupia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minusta se on aivan kestämätön tilanne että jäsenkirjan perusteella pääsee jopa valtionyhtiöihin toimitusjohtajan paikalle

toivoisin että julkisen sektorin periaate noin yleisellä tasolla olisi jatkossa se että oman henkilökunnan osaamista ei ulkoisteta vaan päinvastoin omaa osaamista vahvistettaisiin

arvoisa puhemies

ne ovat estäneet käytännössä jopa saman hallinnonalan virkamiesten yhteistyötä mikä on lisännyt myös julkisen hallinnon kustannuksia kun joudutaan tekemään ylimääräistä käsityötä tiedonhallinnan kanssa

lisäksi ydinvoimaloiden sijoituspaikkaa harkittaessa niiden jäähdytysvesien mahdolliset vaikutukset vesistöön on arvioitava esimerkiksi nyt vaikka luonnonlohen ja meritaimenen vaellukseen perämerellä

nythän meillä suomessa valtiolla ja kunnilla kuntayhtymissä ja vastaavissa on tapana nimittää merkittäviin ja joskus vähemmän merkittäviin tehtäviin jäsenkirjan perusteella henkilöitä ja useimmiten se ei johda parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen

suuri osa tapauksista jää ilmoittamatta poliisille eivätkä toisaalta kaikki poliisin tietoon tulleet tapaukset etene syyteharkintaan

on uskomatonta kuinka jotkut ehdokkaat tai heidän asiamiehensä ovat kehdanneet tehdä myyntitarjouksia jopa kuntiensa kunnanjohtajille ja koulutuskuntayhtymien ja vastaavien verovaroilla ylläpidettävien tahojen johdolle

näissä kieliasioissa ei kannata hirveän paljon käyttää tunteita kannattaa enemmän käyttää järkeä ja taloudellisia laskelmia ennen kaikkea hyötylaskelmia

toivotaan että tämä muutoshenki johtaa lopulta sitten myös lainsäädännön muutokseen

tästä asiasta ei voi koskaan puhua liikaa joten haluan itsekin kertoa viime viikonlopusta jolloin osallistuin kansalliseen liikuntafoorumiin

nyt luvataan että sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen nopeutuu ja vältetään päällekkäistä kehittämistyötä ja että sähköisten palvelujen avulla voidaan parantaa palvelujen laatua ja saatavuutta